myös suomen on syytä tähdätä barentsin alueen markkinoille ja suomalaisille yrityksille on mahdollista luoda pohjaa jotta ne voisivat sijoittua paremmin kilpailussa pohjoisilla alueilla

norja on panostanut vahvasti pohjoiseen ja suunnannut elinkeinokehityksensä niille alueille ja tuloksia myös näkyy

ne ovat sijoittuneet hyvin siellä

meilläkin voisi olla syytä tehdä kansallisen tason strategia eri elinkeinojen yhteensovittamisesta pohjoisessa jotta pystyisimme täysipainoisemmin hyödyntämään osaamistamme barentsin alueella

maakuntatason suunnitelmat voisivat olla hyvänä pohjana tällaisessa strategiassa

tukitoimiin osallistumiselle on perusteet

nyt on pientä nousua nähtävissä mutta edelleenkään ei olla tilanteessa jossa hakijoista muodostuisi monipuolinen eri ammattialoista muodostuva joukko

arvoisa puhemies

syksyn mittaan on kansainvälinen taloustilanne muuttunut jatkuvasti ja hallitus ja varsinkin kokoomuslainen valtiovarainministeri ovat reagoineet muuttuneisiin olosuhteisiin

näin pitää tehdäkin

mutta se on mitä parhain väline toteuttaa sitten jälleen muuttuneita olosuhteita ja ottaa huomioon erilaisia asioita siinä vaiheessa

työllisyyden heikentyessä oikean koulutuksen tarjontaan ja ammattitaidon ylläpitämiseen tulee panostaa ja ennakkotietojen mukaan näin tullaan myös tekemään

valtiolla on rajalliset mahdollisuudet panostaa yhteiskunnallisiin elvytystoimiin ja siksi on tarkkaan harkittava millä toimenpiteillä saavutetaan suurimmat vaikutukset

rakentamisen aikatauluttamisessa on kuitenkin seurattava tarkasti yleistä tilannetta

niin kauan kuin keskeneräiset projektit vielä työllistävät ei ole järkevää aloittaa tuettuja hankkeita mutta niihin täytyy olla valmistautuneita jotta ei synny merkittäviä katkoksia työllistymisessä

rakentamista elvyttävää on myös korjausrakentaminen ja nyt jos koskaan on hyvä ajankohta satsata energiakorjauksiin

kotitalousvähennys on hyvä apuväline tähän

lappiinkin on normaalien satsauksien lisäksi tulossa muun muassa nuorgamin tien parannus ja kevitsan kaivostien rakentaminen

myös perusradanpidon puitteissa lapin raideliikenteen edellytyksiä parannetaan

arvoisa puhemies

valtion toimet ovat yksi vaikutusväylä mutta myös rahoitusmarkkinoiden on oltava toimivia

kaikki vaikuttaa kaikkeen

talouden suhdanteet heijastavat helposti konkretian lisäksi myös mielikuvia

saarinen ihmettelee milloin minä ajankohtana hallitus on tiennyt ja mitä mutta kukaan ei ainakaan osaa ennakoida tulevaisuutta tarkasti

mutta se on hyvä että varaudutaan tulevaan siinä vaiheessa kun on pitkä nousukausi takana ja tiedetään että jossain vaiheessa se alamäki alkaa

ja mitä näihin lisäbudjetteihin tulee niin täytyy vielä vaan todeta että ne ovat erittäin hyvä keino reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja tähän tähdätään ensi vuoden

arvoisa puhemies

sen takia nyt on syytä seurata miten nämä tulevat päätökset elvytystoimista tulevat vaikuttamaan ja sen vuoksi on hyvä sitten tammihelmikuussa saada uusi tilannearvio ja muuttuneisiin olosuhteisiin vastata lisäbudjetilla

arvoisa puhemies

kansainvälisessä kilpailukyky ja hyvinvointivertailussa suomi on ollut maailman huippua

erilaisia kokeiluja ja toimenpiteitä on tehty ja tullaan tekemään mutta byrokratian vähentämisessä on varmasti edelleen parantamisen varaa

naisyrittäjyyteen panostaminen on ollut erittäin hyvä asia

kiitos näistä toimenpiteistä

talouden huolestuttavaan kehitykseen on pyritty vastaamaan myös talousarviota täydentävällä esityksellä

yritysten vientikauppaa pyritään edesauttamaan uudella toimintamallilla jossa vientiluotto jälleenrahoittaa luotto ja rahoituslaitoksen kautta suomesta tapahtuvan vientikaupan edellyttämää luotonantoa

alueiden kehittäminen tapahtuu pääasiassa eun rakennerahastojen osarahoituksella

huolestuttavaa on että uusi rakennerahastokausi alkoi nytkin kaksi vuotta ja nyt kaksi vuotta sitten mutta ohjelmat ovat vasta nyt päässeet käyntiin

monia muitakin aloja voisi tässä mainita mutta nostan esille pelkästään matkailuelinkeinon kehittämisen johon on myös kiinnitetty huomiota ensi vuoden budjetissa

mutta ennen kaikkea nyt tarvitaan kaikkien hallinnonalojen vahvaa sitoutumista talouden kohentamiseen ja ensi vuonna on kriittisesti seurattava toimenpiteiden vaikutuksia ja reagoitava nopeasti mikäli olosuhteet muuttuvat edelleen

arvoisa puhemies

uuteen elvytykseen meillä ei olisikaan varaa ja siksi onkin katsottava että viime keväänä ja viime viikkoina tehtyjen apupakettien vaikutukset kantavat eteenpäin euroalueen talouskehityksessä

seuraavilla vaalikausilla on edessä päätöksiä jotka eivät välttämättä ole kaikkien mieleen mutta valtiontalous on saatava tasapainoon ja lisävelkaantuminen on pysäytettävä

kehitysyhteistyömäärärahat nousevat tulevana vuonna

se on tärkeää jotta ihmisten elinolosuhteita voitaisiin parantaa kehitysmaissa eikä heidän tarvitsisi lähteä kodeistaan paremman tulevaisuuden toivossa

lähialueiden yhteistyöhön olisi panostettava etenkin pohjoisessa

arktisten alueiden merkityksen kasvu tuo muutoksia myös suomeen

rovaniemen arktinen keskus olisi luonteva sijoituspaikka keskukselle paljon parempi kuin esimerkkeinä olleet italia tai muut etelä euroopan maat

dusty ja

uusi

osa edustaja

nyt autoalalta on kuitenkin voimakkaasti esitetty huoli myös autokoulunopettajien ja tutkinnon vastaanottajien puutteesta

onko ministeriössä varauduttu myös tämän ongelman ratkaisemiseen vastaisuudessa

arvoisa puhemies

eduskuntapuolueilla on yhteinen yhdistys demo ry jonka tehtävänä on edesauttaa demokratiakehitystä maailmassa

kohdemaina ovat tällä hetkellä tansania jossa keskitytään naisten demokratiakehitykseen ja nepal jossa keskitytään nuorten demokratiakehitykseen ja tuloksia on saatu myös aikaan

demo rahoitus tulee ulkoasianministeriön alta

onko mahdollista saada tätä rahoitusta joustavammaksi jotta toimintaa voitaisiin toteuttaa pitkäjänteisemmin

arvoisa puhemies

joistakin vastaväitteistä huolimatta veronkevennyksien päättämistä juuri tähän ajankohtaan on kehuttu jopa suhdannepoliittisen ajoituksen maailmanennätykseksi

vaikka tulevaisuudesta ei voidakaan sanoa mitään varmaa on varmasti oikein ettei hallitus ole jäänyt tässä tilanteessa toimettomaksi vaan pyrkinyt ennakoimaan tulevaa ryhtyen parhaan käsityksensä mukaisiin toimenpiteisiin

se millainen kasvutarina tästä seuraa riippuu kuitenkin merkittävässä määrin paitsi ulkomaisista tekijöistä myös omasta kotoisesta päätöksenteostamme muuallakin kuin täällä eduskunnassa

mutta paljon on kiinni siitäkin millaisia palkkapäätöksiä tehdään miten alvialennus näkyy kaupassa ja kuinka niin metsäteollisuutemme kuin muukin elinkeino ja yhteiskuntaelämämme onnistuu vastaamaan omiin erityishaasteisiinsa

ammatilliseen koulutukseen saatavat lisäpaikat auttavat turvaamaan jokaiselle peruskoulunsa päättävälle nuorelle syrjäytymistä ehkäisevän ja elämänsä alkuun auttavan koulutuksen kun taas esimerkiksi yliopistojen lisäresursointi mahdollistaa myöhemmän vaiheen koulutuksen kehittämisen

elinkeino ja työelämän eläessä jatkuvaa murrosta on olennaista pystyä tukemaan sekä kaikkien toimijoiden omaehtoisia kehityspyrkimyksiä että ulkoisia kannustimia toivottujen elämänehtojen turvaamiseksi maassamme

ympäristönäkökulmasta huomioitavia ovat myös erilaisiin energiatukiin saatavat parannukset jotka madaltavat niin kotitalouksien yritysten kuin yhteisöjen kynnystä energiatehokkuutta lisääviin toimenpiteisiin

myönteisten kannustimien luominen onkin varmasti paras tapa edesauttaa ympäristöystävällisten muutosten tekoa ja tällä tiellä toivon myös jatkossa edettävän

kustannustehokkuuden on oltava kantava ajatus eri ratkaisuja arvioitaessa

budjetissa on osittain nämä huomioitu mutta jatkossa on myös paljon työtä

arvoisa puhemies

täällä on aika laajalla skaalalla esitetty kysymyksiä joten itsekin poikkean ehkä ministerin esittämistä asioista ja kysyisin petovahingoista

ongelmia aiheuttaa kuitenkin karhunpyynti

itärajalla aluejako on sellainen että eteläosassa kaadetaan kiintiöstä kaikki karhut ja pohjoisosaan ei lupia enää riitä

karhuhan ei ole ainoa tuhoa aiheuttava peto joten kaikki apu olisi tarpeen

kuten todettu syksystä tulee metsäpolitiikan osalta varsin hektinen

meillä oli juuri metsänomistajien liiton pohjois suomen edustajia vieraana ja heillä oli suurena huolena yksityismetsänomistajien edustuksen vähentäminen pohjoisten metsäkeskusten johtokunnissa

toisekseen en tiedä sanoiko ministeri jo alkupuheenvuorossaan asiasta mutta kalskahti korvaan se että ruotsissa taimet ovat suurempia

arvoisa puhemies

olisin toivonut että olisi vähän enemmän ollut väkeä kuuntelemassa ed

karjulan puheenvuoroa

kaksi vuotta sitten maailmalaajuinen taantuma yllätti meidät kaikki

käytettyjen toimenpiteiden oikeellisuus selvinnee vasta myöhemmin mutta valittu elvytyslinja näyttää kansainvälisessä vertailussa kohtuullisen onnistuneelta

menojen karsimiseen on varauduttava ja säästökuuri ei varmasti ole kaikkien mieleen

kohtuullista on että verotetaan entistä suuremmassa määrin kulutuksen mukaan mutta keinot on arvioitava erityisen tarkkaan